otamme vaikkapa kuvaputkitehdas valcon joka oli sdpn lippulaiva aikanaan

arvoisa herra puhemies

veto oikeus tämän huippukokouksen mukaan jäisi saksalle ranskalle ja italialle

mitä te aiotte tehdä että nämä hoitajat jotka on koulutettu lähimmäistä auttamaan haavoja sitomaan ja hoitamaan tekisivät sitä työtä

katsokaa eurooppaa

päinvastoin te teette sellaista politiikkaa joka puuttuu perheen itsemääräämisoikeuteen aiheuttaa ahdistusta lapsiperheissä ja vielä lisää kuluja

suomella voi olla vain yksi ulko ja turvallisuuspolitiikka joten tällaisessa tilanteessa tasavallan presidentin hallituksen eduskunnan ja ulkoasiainvaliokunnan välinen yhteistyö ja tiedonsaanti ovat äärettömän tärkeitä jotta voimme yhdessä muodostaa suomen linjan

ajatus oli hyvä toteutus oli kehno

ensin oli tämä hyvä poliisi sipilä joka puhui fiksusti pienyrityksille ja sitten oli paha poliisi tiilikainen joka ylistämällä koetti alistaa mutta tässä hyvällä mielellä kun ollaan arvostan kovasti opetusministeri gustafsson teidän työtänne murikan rehtorina intohimoisena jalkapallomiehenä ja hyvänä opetusministerinä

nyt taas keskustalla talvivaara hyvä idea keskustan valco mutta mitä nyt tapahtuu

vantaa irtisanoi joku aika sitten viime vuonna kaikki omaishoitosopimuksensa ja sitten katsotaan kuinka moni heistä hakee uudestaan

tämä on äärimmäisen tärkeää eikä meillä voi olla menestystä tässä asiassa jos me emme tätä saa laajasti eduskunnan valiokuntien ja muiden ymmärtämäksi ja käsiteltäväksi ja myös siten että jos tässä on jotain sellaista mitä me voimme tarkentaa ja siihen löytyy perustelut niin totta kai hyvä hallitus ottaa ne huomioon

suomalaisia työpaikkoja ei tukipaketeilla puolusteta vaan niitä menetetään koska eurooppa jatkaa nollakasvua vuodesta toiseen niin kauan kuin tätä ei pistetä kuntoon

vanhat puolueet ilmeisesti voivat kuitenkin olla aika rauhallisin mielin

miksi te pistätte näitten juppien synnit ja laiminlyönnit köyhän kansan ja eläkeläisten ja tulevien eläkeläisten maksettaviksi

teidän pillin mukaanhan eu politiikkaa suomessa tehdään ja todennäköisesti saatte tahtonne läpi ja tästä tulee eduskunnan päätös

tänään ukrainan tilanteesta keskusteltaessa on hyvä katsoa miten ja miksi tähän on tultu pohdiskella historiaa kulttuuria ja näitä tekijöitä joille tämä nykypäivä rakentuu katsoa miten ja miksi kriisi on päässyt kärjistymään ja myös onko euroopan unioni toiminut tässä kriisissä parhaalla mahdollisella tavalla

mutta tämän kyselytunnin pääkysymys oli nollatyösopimukset

toivottavasti tämä kiitos kelpaa teille

mutta jossain määrin ymmärrän ministeri haavistoa

sanoin nimenomaan päinvastoin kuin edustaja lindtman täällä väitti

mitä suunnitelmia teillä on sen varalle esimerkiksi pörssiveron säätämiseksi esimerkiksi osakekaupan verottamiseksi että ne henkilöt ja ne tahot jotka ovat olleet aiheuttamassa tätä kohtuuttomuutta osallistuvat sen maksamiseen eikä pelkästään suomen kansa

mitä te ajattelette siitä että meillä on myös monia sellaisia ihmisiä jotka hoitavat omaisiaan mutta heillä ei ole minkäännäköistä omaishoitoturvaa ei minkäänlaista sopimusta

sillä voidaan vahvistaa eurooppalaista turvallisuutta

ottakaa nyt edes tässä asiassa lipposen linja

te olette ollut muutaman hassun viikon ministerinä ja nyt teidän pitäisi olla vastuussa talvivaarasta finnairista ja kaikesta muusta

sasi sanoi että taannehtivuus saatiin pois

arvoisa herra puhemies

valtakunnan päälehti teki mielestäni mielenkiintoisen jutun tässä kuluneella viikolla ja sanoi että eun sääntely ei ole aina kielteistä

mutta on aika mielenkiintoista että kuntatalouden kriisissä sdp on valmis säästämään jokaisen apulaiskaupunginjohtajan jokaisen virastopäällikön jokaisen pikkuherran tai nilkin mistä tahansa viideksi vuodeksi viideksi vuodeksi

arvovaltakysymyksiä näin isoissa asioissa ei pidä olla vaan yhteiskunnan ja suomen edun pitää olla ratkaiseva

tilanne myöskin parani maatalousvaliokunnassa matkan varrella

kyllä tämä rikkidirektiivi on kaikkien epäonnistumisien äiti ja isä semminkin kun katsoo että välimeri pääsee paljon helpommalla

meitä suomalaisia on peloteltu sillä että kriisin laukeaminen tulisi suomelle kalliiksi viennin heikkenemisen myötä

pulliainen kyllä varmasti kun isolla pensselillä vedetään rapa roiskuu

onko siinä jotain korjaamisen mahdollisuutta

eu ei omista euroopan ideaa eikä eun kritisointi ole eurooppalaisen vastustamista

arvoisa puhemies

myös ed

perussuomalaisten mielestä suurin sosiaalipoliittinen uudistus on omaishoito

valitettavasti edellinen ulkoministeri tuomioja lähti pois mutta tätä suunnittelutyötä ja lainvalmistelutyötä on tehty todella pitkään myös hänen kaudellaan ja tähän kyllä on suhtauduttu vakavasti

aivan aluksi haluan kiittää hallitusta tiedonannosta

sitten yksi asia herra puhemies

otan pari esimerkkiä alankomaiden hallituksen paperista jossa kysytään onko näissä todella mitään järkeä

jos ollaan tasapuolisesti luonnosta huolissaan niin kuin pitää olla niin miten se tuntuu olevan että eussa aina pohjoista ja suomea rokotetaan

tähän tarvitaan myös laitoshoito

kyllähän me kaikki tiedämme että te ette tätä erityisesti halunneet koska silloin kun te julkistitte pakettinne perjantaina ette puhuneet tiedonannosta yhtään mitään halaistua sanaa

jos ette minua usko niin uskokaa nyt suomen pankin asiantuntijaa tai herman van rompuytä kun muutenkin tunnutte häntä uskovan

mutta mitä on vaihtoehto

haluan ottaa tämän nyt esiin koska siitä oli aikanaan puhetta ja se liittyy teidänkin ministeritaipaleenne alkuun arvoisa omistajaohjausministeri

pulliainen viittasi aivan oikein

minä uskon että eurooppa kestää tämän kriisin euroopan unioni on eri asia ei minua sen tulevaisuus öisin valvota

jos titanic on uppoamassa ja suomalaiset ovat pelastusveneessä ja siinä on euroköysi niin mitä moraalia siinä on että mennään titanicin mukana pohjaan

jos tulee ristiriitaa suomen ja komission välillä niin siellä ey tuomioistuimessa tavataan missä lampaankääpä päässä tulkitaan sitten miten asiat ovat

valtavalla tohinalla yritetään saada aikaan jotakin mutta epäilen tämän pohjatyön perinpohjaisuutta

sinne annetaan lainatakuuta sinne annetaan pian pankkiunionia ja nytten moninkertaiset helpotukset ja alemmat standardit rikkidirektiivissä

edustaja lindtman te puhuitte siellä kosteasilmäisesti kauniisti asioista mutta teidän kotikaupungissanne vantaalla teidän vallassanne omaishoidon sopimukset kaikki sanottiin irti

mikähän tämä mahtaa olla

arvoisa puhemies

alkuperäinen lähestymistapa yksityisen sektorin osallistumiseen on virallisesti ohi

jos me rakennamme jäänmurtajia ja yritämme niitä viedä vielä muillekin niin täytyyhän meidän niitä olla valmiita käyttämään missä päin maailmaa tahansa vaikka arktisilla alueilla niin kuin nimi on koska jos me emme ole siellä korkean tiedon teknologian suomalaisen työn yrittämisen kautta niin siellä on joku muu

oliiviöljyn markkinointistandardien säätely

olisitte tämänkin mieluusti haudanneet mutta sen jälkeen kun perussuomalaiset ilmoittivat tekevänsä välikysymyksen te päätitte antaa tiedonannon

olemmeko me perussuomalaiset itsekkäitä

kun puhutaan talousavusta on syytä katsoa kenelle ollaan velkaa ja jos apua annetaan meneekö se perille ja kenelle se menee

täällä te puhutte kauniisti ja vantaalla te teette kovaa politiikkaa ei siellä voi

voiko maatalousministeri koskinen kertoa mikä tämä on ja minkä takia tätä pitää eussa säädellä

me pakotimme teidät avoimuuteen kiitos siitä

soini ja suomalainen talonpoikakin varmaan jos käräjille joutuu olisi mieluummin suomessa käräjillä suomalaisten tuomareiden suomalaisen oikeuskäytännön edessä kuin jossain vieraskielisen lampaankääpätuomariston edessä anomassa itselleen oikeutta joka kuuluu suvereenille itsenäiselle valtiolle ja tämä tässä närästää

tähän liittyy toimivalta asioita mutta haluan senkin sanoa selkeästi että tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välisiin toimivaltasuhteisiin näistä ei tule muutoksia

me sen sijaan olemme sitoutuneet suomen kansan etuun ja hyvinvointiin

ei nyt heittäydytä hassuttelemaan näissä asioissa vaikka kuinka ympäristöstä pidetään huolta

leikkaus ei ole leik kaus se on tapa tehdä asioita toisin

kyllä pitää paikkansa näin sanoin ja tässä jouduttiin tekemään uusi päätös

arvoisa puhemies

olemme surullisia pelkäämme pahinta emmekä näe hallituksessa ketään katsomme mutta emme näe ketään jolla olisi rohkeutta pysäyttää tämä hulluus

eli seuraavaksi kun köyhä kansa katsoo kukkaroonsa ja siellä on entistä vähemmän rahaa ei kukaan ole leikannut vaan on tehty toisin

ei nyt käsi lipassa pidä olla aamusta iltaan näissä asioissa

ja onko kukaan tullut miettineeksi millä kypros espanja portugali ja kreikka osallistuvat näihin talkoisiin

sen takia että eu ei sallinut makeisveroa jäätelön jätskin karkkien suurempaa verottamista

se on äärimmäisen tärkeää että nimenomaan täällä perustuslainmukaisuus ja valtasuhteet käsitellään perustuslakivaliokunnassa

mitä sanoo pankeista ja pankkiireista paasannut vasemmistoliitto

erinomaista

södermanilla

arvoisa herra puhemies

mutta edustaja lindtman te ja sosialidemokraatit olette täällä äänenne käheäksi huutaneet autoveron alennusta vastaan

voisin olettaa että kun tämä lähtee ulkoasiainvaliokuntaan niin lausunnot tulevat ainakin puolustukselta perustuslakivaliokunnalta ja keneltä päätetään pyytää

kun nyt olisi pitänyt keksiä keinoja joilla saadaan talous käännettyä kasvuun hallitus keskittyy leikkauslistoihin ja julkisen sektorin alasajoon

olisiko kerta kaikkiaan nyt tämän jälkeen kun katsoo teidän toimianne ja esityksiänne ennen vaaleja ja tätä tulosta

minua todella närästää se että pienelle kansakunnalle nagani otsalla sanotaan että äänestäkää uudestaan ja suomikin hurraa mukana että äänestäkää uudestaan

arvoisa edustaja lindtman pääkaupunkiseutulaisena päättäjänä espoolaisena vantaalla kehukaa nyt hieman sitä raide jokeri päätöstä joka teiltä jäi tekemättä

tämä on äärimmäisen hyvä näin

hallituksen paperissa lukee

tai mitä eu tekee siinä tapauksessa että rehellisten vaalien jälkeen ukrainassa muodostetaan hallitus joka ajaa kansan jälleen kaduille